uskotteko että pariisissa saadaan ensi vuonna ykn ilmastokokouksessa aikaan semmoinen sopimus mitä nyt tavoitellaan ja semmoinen mitä nyt tarvittaisiin

tuossa ohjelmassa on pitkä lista erilaisia toimenpiteitä

uskon että tuolla osiolla kun se saadaan täytäntöön saadaan tässä maassa vasarat paukkuman ja asuntoja syntymään ja asuntopoliittinen tilanne on neljän vuoden päästä parempi kuin tällä hetkellä

politiikka on yhteisten asioiden hoitoa

olisi ollut hyvä että olisimme hallituksen suusta yksiselitteisesti kuulleet että kotihoidon tukea ei tulla leikkaamaan millään muotoa mutta tätä ei vielä ainakaan tähän mennessä ole mielestäni täällä kuultu

tässä en minä eikä keskusta halua lähteä sanomaan mikä se oikea vaihtoehto perheelle kussakin tilanteessa on mutta haluamme että perheillä on aidot ja hyvät vaihtoehdot käsillä

niin sanottu laatuaika lyhyt mutta sitäkin intensiivisempi aika lasten kanssa ei ole kaikkien ratkaisu työn ja perhe elämän yhteensovittamisen mukanaan tuomiin haasteisiin

toivottavasti lasten päivähoitomalleja voidaan kehittää myönteisellä tavalla niin että se ei tarkoita sitten jonkun toisen vaihtoehdon kuten lasten kotihoidon tuen leikkaamista tai heikentämistä

lasten kotihoidon tuella monissa tapauksissa parannetaan vanhempien jaksamista myös elämän ruuhkavuosina kun monia suuria elämän mullistuksia saattaa tapahtua samanaikaisesti

riittävästi ei myöskään ole huomioitu vanhempien vapaaehtoisen osa aikatyön mahdollisuutta

osa aikainen työskentely mahdollistaisi enemmän aikaa perhe elämälle samalla kun vanhempi voisi jatkaa työtään ja uraansa siinä ajallisia ja tietotaidollisia menetyksiä kokematta

uskon että kuitenkin tähän voisi löytää kultaisen keskitien joka ottaa hyvin huomioon kaikkien ajalliset taloudelliset ja henkiset resurssit niin pienten lasten vanhempien kuin eläkeläistenkin

siellä oli professori keltikangas järvinen kertomassa näkemyksistään ja kyllä hän painotti sitä ainakin itse sen niin kuulin että kyllä tämä lasten kotihoito on varsinkin pienille lapsille tärkeä vaihtoehto mutta aivan hyvä myös vähän vanhemmillekin

nimittäin uudellamaalla nimenomaan pääkaupunkiseutu muodostaa tiiviin työssäkäyntialueen jonne joukkoliikenneyhteydet pitäisi järjestää koko uudeltamaalta

mutta ainakin niille kaikista pienimmille se on tärkeää että lapsia voitaisiin hoitaa kotona ja silloin kun hoidetaan jossain kodin ulkopuolella niitten ryhmien pitäisi olla riittävän pieniä

pelkään että tämä laki nyt aiheuttaa sen että meillä on helsingin seudun joukkoliikennealue ja sitten on muu uusimaa joka ei ole riittävällä tavalla yhteydessä tähän muuhun alueeseen ja tässä nyt betonoidaan myöskin tämä malli vuosikausiksi eteenpäin

itse toivoisin että tähän helsingin seudun joukkoliikennejärjestelmään voisivat liittyä myös kehyskunnat ja ehkä muu uusimaa ja miksei jossain vaiheessa vaikkapa hämettäkin ja laajempia alueita mutta nyt kyllä tämä laki johtanee siihen että se ei ihan lähitulevaisuudessa ole mahdollista ja se on kyllä ennen kaikkea kehyskuntien kannalta hankala tilanne

myös voi miettiä sitä onko sitten todella saavutettavissa joitakin yhteiskunnallisia taloudellisia säästöjä sillä että leikattaisiin lasten kotihoidon tukea

tätä on kuitenkin pähkäilty valiokunnassa ja tämän mukaan on nyt sitten meneminen mutta toivon että jos tahtoa ja järkeä riittävällä tavalla myöhemmin löytyy niin lakeja voidaan muuttaa ja tätäkin joukkoliikennejärjestelmää voidaan sitten tulevaisuudessa parantaa ja kehittää

päiväkodit täyttyisivät ja ne ovat jo ennestäänkin hyvin monessa tapauksessa hyvin täysiä

toivottavasti tällä välikysymyksellä on voitu estää se että hallitus kajoaa kotihoidon tukeen nyt kehysriihen aikana tai myöhemmin tänä vuonna tai koko vaalikauden aikana

me jäämme seuraamaan miten tämä asia edistyy

on erittäin tärkeää että myös muualla suomessa joukkoliikenneyhteydet pelaavat vähintäänkin yhtä hyvin kuin tällä hetkellä ja mieluummin vielä paremmin niin että siinä mielessä ymmärrän näitä näkökantoja

mutta toivottavasti olen tässä asiassa väärässä ja päästään jo nopeammin liikkeelle ja tiivistämään ja parantamaan näitä aluejoukkoliikenneyhteyksiä myös lippujärjestelmien yhteensopivuuden kannalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun hallitus aloitti ministeri kiuru piti aika reippaita puheita asuntopolitiikasta

oli lupauksia vuokra asuntotuotannon kuusinkertaistamisesta ja vuokra asumisen hinnan alentamisesta

mutta koska se ei teidän syytänne ainakaan kovin paljon voi olla niin on parempi keskustella siitä sitten kun ministeri on tervehtynyt ja päästään rupattelemaan tästä aiheesta sitten joskus myöhemmin lisää

ymmärrän sen kuten tässäkin keskustelussa on hyvin käynyt ilmi että tasa arvoisen avioliittolain sallimisesta ollaan kahta eri mieltä tai vähintäänkin kahta eri mieltä

mikä tämän uuden lain vaikutus turpeen käyttöön on

tuleeko se lisäämään sitä vähentämään sitä vai pitämään ennallaan

turpeessa on varmasti omat ongelmansa mutta nykymuotoinen turvetuotanto on kyllä mainettaan parempaa ja monin verroin parempaa kuin kivihiilen käyttö joka on lisääntynyt suomessa kovaa vauhtia valitettavasti viime vuosina

toivon että te ministerinä siihen puututte pikimmiten kovin tomeralla tavalla

tasa arvoista avioliittolakia vastustavat käyttävät mielipiteelleen aika usein kahta perustetta joita olen itsekin pohtinut saamani kansalaispalautteen perusteella

jokseenkin tähän tapaan tuntuu ajattelevan myös evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispamme joka on esittänyt maltillisia ja rakentavia puheenvuoroja tästä aiheesta

toiseksi tärkeäksi seikaksi aloitetta vastustavat nostavat usein lapsen näkökulman kunkin lapsen lähtökohtaisen oikeuden isään ja äitiin

on hienoa että meillä on paljon perheitä joissa on mies ja nainen ja he saavat lapsia mutta on syytä kyllä avata silmät ja huomata että on myös paljon monen muun laisia perheitä joissa on yhtä lailla rakkautta ja välittämistä lapsista

sekä näiden lasten että myös seksuaalisen identiteettinsä kanssa kamppailevien nuorten takia meidän on annettava selkeä viesti siitä että kaikki perheet ja ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja tasavertaisia

uskon myös että pidemmällä tähtäimellä tasa arvoinen avioliittolaki on omiaan vähentämään lasten kiusaamista ja syrjimistä yhteiskunnassamme

arvoisa puhemies

kannatan esitettyä tasa arvoista avioliittolakia

meiltä olisi reilua ottaa aloite käsiin jo tässä vaiheessa ja tehdä vielä enemmän kuin tällä hetkellä velkaantumisen saamiseksi hallintaan

tämähän on myös hallituksen tavoitteena mutta valitettavasti suunta on ollut väärä kuten tämän päivän keskustelun ja viime viikkojen keskustelun perusteella on useassa otteessa tullut esille

se on kestämätön tahti

nykyistä velkaantumisen linjaa emme voi jatkaa

arvoisa puhemies

jo tämä keskustelu on johtanut siihen että näitten todistusten hinnat ovat kohtuullistuneet ja se on hyvä asia ja nyt saadaan myöskin muutoksia tähän kelvottomaan lakiin mikä meillä voimassa on

ne keskittyvät ennen kaikkea talouskasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen jotta hyvinvointipalvelut voidaan verotulokertymän kautta turvata koko suomessa

kun tarvittavien työpaikkojen määrä liikkuu jo sadoissatuhansissa on meidän löydettävä myös uusia aloja perinteisten alojen rinnalle jotta kasvua voi syntyä

mutta nyt tehtävillä muutoksilla joita valiokunta siis edellyttää hallitukselta vähennetään energiamuotokertoimen merkitystä ja näin ollen myöskin lähestytään tosielämää ja tämä on oikea suunta

vaikka tätä aloitetta ei voi aivan täsmällisesti hyväksyä syystä jotka täällä aiemmin avattiin jo niin tämän kansalaisaloitteen henki huomioidaan ja sikäli tässä tehdään historiaakin

nyt pallo on maan hallituksella jonka pitää tuoda pikimmiten valiokunnan edellyttämät muutokset eduskunnan käsiteltäväksi ja jonka on ponnisteltava tietysti direktiivin muuttamiseksi

puuraaka aineesta saamme jalostettua esimerkiksi tekstiilejä ja muovia korvaavia materiaaleja ja sillä voi myös korvata betonia ja terästä rakennusmateriaaleina

haasteenamme on luoda sellaiset yrittäjyyden edellytykset jotta uudet ideat ja yritysmahdollisuudet voidaan siirtää sanoista

jotta puhe city joten teoiksi

arvoisa puhemies

kun yritysten käyttöpääoman saanti on pitkälti tyrehtynyt pankkien kiristyneen lainanantopolitiikan vuoksi voisivat muun muassa aloittelevat ja kasvuyritykset saada rahaston kautta pääomaa kehittyäkseen ja saadakseen yritystoiminnan pyörät kunnolla pyörimään

tämmöistä voisi olla vaikkapa teliasoneran myynti tai sampo oyjn myynti

arvoisa puhemies

näitten uudistusten toteuttaminen ja tulosten saaminen vie tietysti oman aikansa mutta uskon että näillä olisi saatavissa semmoista tekemisen henkeä tähän yhteiskuntaan mitä tällä hetkellä kovasti tarvitaan

haluan nostaa vielä keinon jolla voitaisiin nopealla aikavälillä saada kyllä lisää työpaikkoja ja se on tämä esittämämme yrityksille annettava palkkatuki ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista varten

kyse on niin isosta kysymyksestä myös tämän budjetin kokoluokka huomioiden mitä nyt täällä käsitellään että toivon että hallitus sen vielä vaikkapa tiedonannon muodossa voisi tuoda eduskunnan käsittelyyn ja voisimme porukalla miettiä onko se nyt varmaan järkevää myydä monopoli ei ainoastaan suomen vaan myös eu alueen ulkopuolelle käytännössä

tämä on tärkeä päätös

erityisesti juuri tuo yhteys merelle on tärkeä ja toivottavasti siinä päästään pian eteenpäin ja saadaan entistä laajempi ja yhtenäinen hyvä kansallispuisto tästä aikaiseksi

mutta tämä on hyvä alku

tärkeää on myös että kansallispuiston perustamisen alkuvaiheessa turvataan riittävä rahoitus alueelle tarvittavien kansallispuiston peruspalveluiden kuten opastuksien ja reittien rakentamiseksi

mielestäni olisi kyllä hyvä jos helsinki ja sipoo myös vielä kertaalleen miettisivät kuinka massiivista rakentamista sipoonkorven läheisyydessä on todella tarpeellista tehdä

pitäisin kuitenkin hyvänä tietyn luonnonläheisyyden ja ehkä maaseutumaisuudenkin säilyttämistä sipoonkorven lähialueilla

tuntuu hyvältä silloin kun täällä saadaan hyviä päätöksiä aikaiseksi

siitä huolimatta monta vuotta ei voi elää tällä velkatahdilla